tämä ei ole ymmärrettävää tämä ei ole oikeudenmukaista

silti he voivat käyttää täysimääräisesti kaikkia kunnallisia palveluja eli ovat totaalisia vapaamatkustajia kotikunnassaan

tämä on oikeudenmukaisuuskysymys ei tähän vastaväitteeksi riitä että heitä on niin vähän ettei se pelasta sitten valtion taloutta

tämä on myöskin niin kuin sanoin oikeudenmukaisuus ja tällainen moraalinen kysymys että tämän kaltaisia epäkohtia suomen kaltaisessa hyvinvointivaltiossa ei voi eikä saa olla

herra puhemies

minun on vaan nöyrästi kiittäminen ed

läntinen uusimaa ja hankoniemi tarvitsevat kaiken mahdollisen tuen

tämän rautatien ja satamaliikenteen kehittäminen on erinomaisen hyvin linjassa ja synkronissa myöskin tässä ilmastonmuutoskeskustelussa

mutta kerran vielä kiitoksia hyvin sympaattisesta puheenvuorosta

lehdelle sen verran että yritysten maksamat verothan käyttäytyvät juuri niin kuin te kuvasitte ehdolla että asianomaisessa kunnassa on niitä yrityksiä jotka maksavat veroa

mutta on yksityisiä henkilöitä jotka elävät pääomatuloillaan ja jotka eivät siten maksa kuntaan

nämä henkilöt asuvat jossain kunnassa ja he eivät maksa siihen kuntaan euron killaa kuntaveroa ja käyttävät kaikkia mahdollisia sen kunnan tarjoamia palveluja

eero lehtikin voisi kokea että tämmöiset tilanteet ovat nyky suomessa täysin kohtuuttomia ja epäoikeudenmukaisia

hännisen sinänsä hyvään puheenvuoroon haluan vaan kommentoida sen harmaan talouden osalta että vanhasen hallitus antaa suojaa nimenomaan talousrikollisuudelle ja harmaalle taloudelle sen vuoksi että se ei puutu tiedossa oleviin epäkohtiin jotka voitaisiin hoitaa kansallisella lainsäädännöllä

tällaisia ovat muun muassa nimettömät pörssiyhtiöiden hallintarekisterit ne pitäisi läpivalaista rakennusalalla verovastuun toteutuminen tai verohallinnon oikeus saada vertailutietoja pankki ja luottolaitoksilta

hallitus ei halua läpivalaista näitä näin se antaa rikolliselle toiminnalle suojaa tätä tarkoitin

valitettavasti enemmistö myös vanhasen hallituksen ministereistä on saanut merkittävää vaalitukea juuri talousrikoksista tuomitulta liikemieheltä

olen iloinen siitä että täällä kollegat kantavat niin voimakkaasti huolta yleisradion toimintaedellytyksistä ja sen tulevaisuudesta

teille tarjoutuu siihen erinomaisen hyvä mahdollisuus myös konkreettisen päätöksenteon kautta koska sosialidemokraattien vastalauseessa todetaan siis meidän budjettivaihtoehdossamme että budjettivarojen käyttöä ylen rahoitukseen on perusteltua käyttää jo ensi vuonna koska katsomme että ylen talous sitä vaatii

kysymyksessä on siis menettelylaki joka mahdollistaa autoverolaissa tarkoitetun oikaisun viranomaisaloitteisesti verovelvollisia kuulematta sekä oikaisupäätösten tiedoksiannon ja palautuksen maksamisen verohallinnon kautta

kyseessä ei siis ole niin sanottu aineellinen laki joka loisi oikeuden saada tullilta oikaisupäätöksen ja veronpalautuksen

takautuvasti kiinni jotta verotuksen ja muutoksenhakusäännöksiä takautuvasti jotta verotuksen oikaisu olisi mahdollinen vanhojen autoveropäätösten osalta

toisin sanoen tietojärjestelmiin perustuva viranomaisoikaisu ei välttämättä onnistuisi lainkaan

herra puhemies

herra puhemies

miksi juuri suomen tulisi asettaa ehtoja rahoitusmarkkinoille vaikka meillä on pieni kansantalous olemme pieni maa